nykysysteemillä oppisopimuskoulutuksen aiheuttama byrokratia on yrittäjälle liian vaativaa ja opiskelijan palkkaaminen niin kallista ja aikaa vievää että yrittäjät eivät pysty tarjoamaan oppisopimuspaikkoja

vuosittaisten talousarvioehdotusten laatimisen yhteydessä mahdollisuus opintotuen indeksiin sitomiseen voidaan siis arvioida aina uudelleen

on kuitenkin myös kysyttävä mikä indeksimuoto on opintotuen kannalta paras tuen tason kehittymiseksi jotta opiskelijan toimeentulo ei heikkene kuten nyt olisi käynyt ilman hallituksen esitystä

niin hallitusta kuin oppositiota edustavat sivistysvaliokunnan jäsenet olivat yksimielisiä siitä että jatkossa arvioidaan mikä indeksi on soveltuvin opintorahan reaaliarvon ja ostovoiman säilyttämiseksi

opiskelija olisi yhä koulussa kirjoilla samalla tavalla kuin perinteisen mallin opiskelijakin mutta saisi ammatillisen peruskoulutuksensa työssä oppien

palkan sijasta opiskelija saisi opintotuen ja yritykseltä kannustinrahan joka kasvaisi sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot lisääntyvät ja todellinen työpanos yrityksessä kasvaa

meidän pitää jatkossa myös kokonaisuudessaan päästä eroon monimutkaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä ja opiskelijoidenkin osalta suunnata kohti yksinkertaista toimeentulon aidosti turvaavaa ja kannustavaa perustuloa

arvoisa puhemies

hallitus turvaa jatkossakin sen että suomalaiset saavat yhtenä harvoista kansoista jolleivät ainoana kansana maailmassa edelleen ilmaisen toisen asteen tutkinnon ja ilmaisen korkeakoulututkinnon sekä myös toimeentulon opiskelunsa aikana

haluan vielä todeta että on erityisen hienoa kuulla tutkimus ja innovaatiotoiminnan tehostuvan kun myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

tämä oikeus tulee olla kaikilla suomalaisilla perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta

nyt tutkimustoiminta johon on laitettu suomessa paljon varoja ei ole tukenut riittävästi tuotekehitystä ja suomen vientiä ja työpaikkojen syntymistä

olisikin hyvä kuulla ministeriltä onko tätä toimintaa tarkoitus edistää yritysten saamilla tki seteleillä joita on ehdotuksena tervehditty lämpimästi niin erityisesti pienyrittäjien kuin korkeakoulujen taholta

mutta siitähän sivistysvaliokunta oli todellakin yksimielinen että on tarkasteltava mikä indeksimuoto on oikea koska me emme tiedä kuinka pitkään tämä taloustilanne jatkuu

tämä on myös opiskelijajärjestöistä tullut toive

arvoisa puhemies

mutta aivan oikein jos te olisitte leikkauspolitiikkanne ohessa huolehtineet talouden kasvusta paremmasta työllisyydestä tai olisitte edes pysäyttäneet velkaantumisen olen varma että sipilän hallitus ei olisi tehnyt yhtään uutta merkittävää leikkausta

siellä on käyty varmaan kymmeniä yt neuvotteluita myös edellisessä työpaikassani kajaanin ammattikorkeakoulussa on monet yt neuvottelut käyty kun näin paljon leikattiin

mikä on suhteellisuus

puheenjohtaja

itse aika paljon vuosikausia näitten asioitten parissa toimineena ja opiskelijajärjestöaktiivina on oltu kyllä vahvasti sitä mieltä että meidän pitäisi päästä tässä järjestelmän kehittämisessä eteenpäin ja tiedän että nykyisistäkin opiskelijajärjestöistä on tullut tukea sille että tämä nykyinen järjestelmä on liian monimutkainen

ei voida kyllä sanoa että tässä merkittävästi sitä vastuuta siirtyy mutta tämähän nimenomaan pakottaa ja korkeakoulut toivovat että nyt sitten tähän laatuun satsataan

emme kai me halua kilpailla hinnalla vaan laadulla

en tiedä miten opposition edustajat perustelisivat sen jos ensi vuonna reaalinen opintotuki rahamääränä joka tulee opiskelijan tilille olisi tippunut tämän myötä mikäli tämä indeksi olisi jäänyt ennalleen

ymmärrän tämän perustelun että jäädytetään mutta toisaalta sitten edustaja andersson kuten myös kaikki muut opposition edustajat myös sivistysvaliokunnassa olivat sitä mieltä että tämä nykyinen indeksimuoto on kyseenalainen ja tässä on juuri se riski että tämä reaalinen opintotuki pienenee opiskelijoille ja sen takia pitäisi katsoa myöhemmin mikä indeksimuoto on oikea

se on hyvä että myös sitä rakentavaa kritiikkiä esitetään myös ylen toiminnasta

on myös hienoa huomata että edustaja heinäluoma kritisoi ylen päätöstä tai tuli kritiikkiä siitä että pääministeri oli käynyt puhumassa yleisradiossa

muutenkin on hyvä muistuttaa siitä että valiokunnan lausuntohan oli yksimielinen siltä osin että ylellä on edelleen tämä monipuolinen tehtäväkenttä ja haluamme ylestä pitää kiinni

oletteko edelleen sitä mieltä että ylen ei siis pidä osallistua näihin taloustalkoisiin ollenkaan että tämä jäädyttäminen on siis kaiken kaikkiaan väärin sen ei pidä lainkaan osallistua näihin taloustalkoisiin

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

tässä ilmeisesti viitataan siihen että opiskelija ei tekisi mitään muuta kuin nostaisi opintorahaa ja tätä asumistukea saisi ei ottaisi opintolainaa ei kävisi töissä ei tekisi mitään muutakaan

tätä meidän pitää edistää myös koulutuspuolella että erityisesti ammatillisessa koulutuksessa mennään oppimaan työpaikoille ja tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa

näillä väleillä asukkaat ovat olleet pakotettuja siirtymään yksityisautoiluun ja matkustajamäärät ovat vähentyneet entisestään

oli myös tärkeää tänään kuulla ministeri berneriltä että kajaanin ja oulun välille tulee tarvittaessa korvaava yhteys vrn toimesta lakkautettavan junavuoron tilalle

arvoisa puhemies

vr ei ole saanut asiakkaita kuitenkaan tarpeeksi junaliikenteeseen

vrn monopoliasema ei tällä hetkellä tarjoa riittävästi vastinetta siihen sijoitetuille rahoille eikä se ole myöskään kiinnittänyt ajoissa huomiota kustannustehokkuuteen

vapauteen kuuluu myös vastuu ja uudet toimijat raiteilla tulevat hoitamaan sekä markkinaehtoista että velvoiteliikennettä jotta kermankuorintaa ei tule vain vilkkaimmille radoille

tarpeettomat esteet joukkoliikenteen kehittämiseksi on purettava luotava uudenlaisia keinoja liikenteen hoitamiseksi ja päästettävä irti toimimattomiksi todetuista malleista

kilpailun avaamisella ja normien purkamisella mahdollistetaan myös uudenlainen kuljetusyrittäjyys josta lopulliset hyötyjät ovat asiakas ja suomalaiset koko maassa

liikenneyhteyksillä luodaan tulevaisuutta

puheenjohtaja

ikävä kuulla että joissakin kunnissa on jo nyt ongelmia näiden osapäiväisten lasten osalta että siellä ei saada niitä pedagogisia tavoitteita toteutettua

omassa kunnassani esimerkiksi ollaan erittäin tyytyväisiä siihen miten on voitu hoitaa osapäiväisten ja kokopäiväisten lasten hoito samoissa paikoissa

itsekin vastaan tästä omalta osaltani vastuussa olen siitä ja haluaisin siihen nyt viitata että kun puhuimme istunnossa tästä normien purusta niin edustaja kontula silloin nimenomaan vaati että tämä byrokratia turvaa kansalaisten oikeuksia tietyissä osin ja nimenomaan tämmöisissä tarveharkinta asioissa

tässähän nimenomaan nyt turvataan perheitten tilannetta siinä mielessä että katsotaan läpi se heidän palvelutarpeensa ja tarjontansa olisi myös hyvä että edustaja kiuru ei aina huutaisi päälle kun yrittää puhua että he saavat sitä apua sinne kotiin jatkossa enemmän

jos heillä on esimerkiksi alkoholismia niin onhan parempi että niihin ongelmiin puututaan ja sitä apua tarjotaan sekä vanhemmille että lapsille tarvittaessa kuin että lapsi vain viedään hoitoon ja ei puututa siihen tilanteeseen

nyt tämä keskustelu pitää syvemmin käydä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys siitä että korkeakouluille annetaan mahdollisuuksia tilauskoulutukseen tuo kyllä merkittävästi lisää potentiaalia meidän koulutusvientiimme ja myös uusien työpaikkojen luomiseen suomessa koulutussektorilla

tässä on erityisen merkittävää se että suomalaiset korkeakoulut ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat itse pitäneet tätä esitystä hyvänä ja kun joudumme tänä vakavana taloudellisena aikana tekemään säästöpäätöksiä niin on hyvä että me voimme edes jotakin antaa takaisin ja toivon että myös oppositio antaisi tukensa sille

me seuraamme tässä asiassa muuta maailmaa sillä suomea norjaa ja islantia lukuun ottamatta kaikissa muissa oecd maissa on tällä hetkellä kansainvälisille opiskelijoille jokin maksujärjestelmä

tämä on todettu näissä esityksissä

siihen mitä sitten hoitona tarjotaan muuten ollaan luomassa uusia malleja merkittävällä tavalla ja niitä resursseja lisätään siihen

hossassa on ollut jo sata vuotta luontomatkailua ja alue kytkeytyy tiiviisti suomen historiaan kalevalan yhtenä syntysijana itsenäisyysjulistuksen kotipaikkana ja tunnetaan myös talvisodan keskeisistä taisteluista

sehän on nimenomaan ollut perheillä se ongelma että tällä hetkellä ei ole käytännössä sitä todellista valinnanvapautta sen suhteen pystyvätkö he täysillä hoitamaan sitä lasta kotona tai sitten he eivät nimenomaan ole saaneet niihin perheitten ongelmatilanteisiin sitä apua

sitten on puhuttu että houkuttelevatko nämä maksut enemmän opiskelijoita

hossan alueella on jo valmiit rakennetut puitteet kansallispuistoa varten ja kansallispuiston perustamiselle on alueella yksimielinen tuki

korkeakoulujen on nyt satsattava nimenomaan kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan koulutuksen laatuun ja siinä meidän tulee pärjätä

sinänsä tämä on myös harvinainen päivä historiallinen päivä myös itselleni sillä olin kymmenen vuotta sitten keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana ja harvoina niistä opiskelijajärjestöjen puheenjohtajista kannatin tämän tilauskoulutuksen ja näitten lukukausimaksujen edistämistä koska nimenomaan jo silloin nähtiin se että me emme pärjää tässä kilpailussa myöskään kansainvälisten opiskelijoitten puolella

se mikä tässä mallissa on hyvä juuri tähän aiheeseen liittyen on tämä suomeen jäämiseen kannustava malli jotta me saamme lisää näitä kansainvälisiä osaajia

tässäkin tullaan vastaan täällä talouspuolella

on myös keskusteltu siitä avaako tämä polun ja tien maksullisuudelle suomessa suomalaisille opiskelijoille

niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille se on nimenomaan suomen ja suomalaisten vahvuus että me voimme tarjota ja me tarjoamme edelleen jatkossakin ilmaisen koulutuksen myös ilmaisen ylläpidon suomalaisille yhtenä harvoista maista maailmassa

se on sellainen arvo josta me jokainen hallituspuolue pidämme kiinni me tulemme siitä pitämään kiinni ja ainakin oman puolueeni puolesta voin tämän luvata ja se että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tähän on erittäin tärkeä asia että tämä tänä päivänä täällä salissa kuullaan että tästä me tulemme pitämään kiinni olimmepa kukin puolue hallituksessa tai oppositiossa

aikaisemmin edustaja gustafssonin puheenvuorosta on ilo huomata se että meillä on molemmilla se sama havainto hallituksella ja oppositiolla että kyllä nämä niin sanotut pakkolait kohdistuvat nimenomaan naisvaltaisiin aloihin epäreilusti ja siksi juuri meidän kaikkien yhteinen tavoite on saada aikaan yhteiskuntasopimus jotta miesvaltaiset alat kaikki alat saadaan mukaan näihin talkoisiin että suomi saadaan pelastettua

ja tämä on yksi yksityiskohta mutta merkittävä sellainen itselleni olen antanut vastauksen arvoisa puhemies

ja johtamisen ongelma jossa tiedän että edeltäjäni ovat työtä tehneet ja omalta osaltani yritän koulutukseen todellakin kohdistuu ikävällä tavalla leikkauksia ja ministerlaisen laitoksen väliset välit selkiinnytetään niin että vastuut on olemassa vastuu kun on

olettehan mukana

ja lopuksi edustaja ihalaiselle osuuteen osalta kuulin kyllä ensimmäisen kerran että oltaisiin yksinkertaisena syynähän tilanteeseen on tämä suomen vakava taloudellinen tilanne

omaa verotusoikeutta se valmistellaan sellaiselle etapille että sitten jätetty sitä päätäntävaltaa myös kunnille ja esimerkiksi korkeakoulupuolella ja että on siis vielä debattia

invalidien haitta asteprosenttien parissa vielä riittää työtä mutta suomi oli ensimmäisenä maailmassa mukana rauhanturvaoperaatiossa potista viisikymmentäkuusi suezilla kenraalimajuri ilmari martolalla oli tärkeä rooli tämän toisella asteella myös koulutuslaitoksille itselleen

siitä tulee kohta kuluneeksi kuusikymmentä vuotta mukana on ollut kolmekymmentäkahdeksantuhatta suomalaista naista ja miestä esimerkiksi viime kaudella nämä leikkaukset ja se millä tavalla nämä päätökset olisi saatettu voimaan se että esimerkiksi ministeriö olisi jatkossa päättänyt siitä missä esimerkiksi lukiokoulutusta sijaitsee oli kyllä aivan väärä tie ja terveysministeriön puolella olisi vielä hieman edelleenkin kuntien pitää saada jatkossa näistä asioista päättää ja näin tämä turvataan

lukioverkostoa ei kaiken muun ison työn rinnalla hoidettavaksi kun toisille daisy muka nämä operaatiot menevät myöskään karsita tästä verkostosta halutaan pitää kiinni lukioihin ei enää tämmöisiä leikkauksia tule kuten aikaisemmin

sitten tästä nuorisotakuusta

nyt hänet pestaympärivuorokautisestalaitoshoidostamisella hoitajamitoitusta ollaan asettamassattäneen nolla piste neljä eli oltiin pääsemässä läpitte viiteen villa johti kunnissa sille tasolle ja nyt se on ehdottoman tärkeä ja toisaalta sitten jöö niillä jotka he miettivät mitkä ollut hyväksi todettu tapa

mutta on aidosti sitten sen omaishoitajan joka myös todettava että nuorisotakuu ei käytetä liikehtivä vanhusta tai sairasta lasta kotona mallina ole ollut tehokas sillä nuorisotyöttömyys on minun mielestäni tärkein punainen lanka joka tässä koko ajan pidettävä edelleen voimakkaasti kasvanut ja sitä

julkisista palveluista pitää erikseen

tämä ruopuhemiestä on kehitettävä yhteisötakuun suuntaan ja oppositio esittää kolmekymmentä prosenttia hallitus esittää korotettavaksi täytyy siihen että korotukset ensinnäkin tehdään kuntatasoillakuntapäättäjät mahdollistavat kyllä kai korotuksen muttei simelius kotikaupungissani kouvolassa on esitetty ja terveydenhuollon maksukattoon kahden prosentin korotusta

minusta täysi uutinen mikä opposition pitäisi esittää koulua korottaa kahdella prosentilla terveydenhuollon maksuja tämän uuden esityksen mahdollistamana elikkä vastuu on esitys kuus seittemän yheksän kuus yheksän vuosikatto

myös tämä korvausasia että kun se maksukatto sinä matkakorvauksissa täyttyymieheltä kokonaiskustannus sille ihmiselle nouse mihinkä se aikaisempaa kenties jo helmikuussa saa maksukaton täyteen loppuvuoden suoja kelan piikkiin tämän asian yllettäisikään matka yhdellä taholla jatkossa ja hyviä malleja levitetään ympäri maata

tästä jo aiemmin keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen että nämä haluan myös oikaista väärinkäsityksen edelleen ja väärät puheet siitä että kunnat ovat erilaisessa tilanteessa ja kyllä kai meidän lainsäätäjinä pitää nimenomaan päivähoito oikeutta oltaisiin poistamassa kokonaan joltakin ryhmältä

tämähän ei synny sellaisia kohtuuttomia tilanteita joita pidä paikkansa vaan kokopäivähoitoon oikeus säilyy edelleen niillä perheillä ja lapsilla joille on siihen että kun esimerkiksi lääkäriliitto kirjallisessa lausunnossaan jaostossamme kertoi että tämä tulee käytännössä näiden tarve

arvoisa puhemies

hän mainitsi että hallitus ei panosta tähän koulutukseen ja kotouttamiseen mutta nimenomaan esimerkiksi tuolla peruskoulupuolella ja kunnissa turvapaikanhakijalapset lasketaan nyt jatkossa tähän rahoitukseen mitä kunnat saavat koulutuksen järjestämiseen

nokia tällä vaalikaudella tavoitetaso on aika korkea ja asioita kun nämä lapset keskellä vuotta tulevat sinne kouluihin nyt heidät sitten lasketaan mukaan siihen rahoitukseen

näinhän ei aikaisemmin ollut vaan vain kerran vuodessa laskettiin tämä opiskelijamäärä ja sitä edeltävä keskustelu myös oli hyvin erikoinen sävyltään jos tarvis kunnat ovat olleet nimenomaan ongelmissa siinä että heillä eivät riitä varat nyt sitten näitten lasten ja nuorten kouluttamiseen

ja hallitus myös lisää määrärahoja siihen että vastaanottokeskuksissa voidaan tätä kotouttamiseen liittyvää erityisesti kieli ja kulttuurikoulutusta lisätä ja sitä tullaan tehostamaan

sitten ennen kaikkea mikä on kysynyt he valtioneuvoston jäseniltä kun edustaja tärkeintä näitä työllistymismahdollisuuksia parannetaan että turvapaikanhakijat voivat vastaanottaa esimerkiksi vapaaehtoistyötä ja ottaa osaa tämän sosiaaliturvan vastineena ja sitten tehdä asioita ja sitä he itse toivovat